olisi ollut mukava kysyä ja tiedustella miten sdpn mepit ovat siellä brysselissä tähän asiaan puuttuneet ovatko siellä yrittäneet estää tämän direktiivin voimaantuloa niin että sitten täällä ei tarvitsisi piileskellä eduskunnassa sen takana

voisiko suomi mitenkään vaikuttaa sitten siihen että tulevaisuudessa jossain kohtaa tämä rauhanturvaamistoiminta voitaisiin nähdä myöskin kehitysyhteistyönä

mielestäni kehitysyhteistyötä tulisi kehittää katastrofirahaston suuntaan jotta voisimme tukea näissä yllättäen tulevissa luonnonkatastrofeissa joissa tämä kärsimys ja köyhyys ei ole sen kansan ja sen johtajien omaa aikaansaannosta

nyt jos siirryttäisiin kokonaan tällaisiin sirukorttimaksuihin ja siihen että jokainen asiakas myöskin pyytäisi kuitin siitä tuotteesta minkä tilaa niin tästä ongelmasta ravintola alalla päästäisiin hyvin äkkiä pois

lisäksi tätä kehitysyhteistyötä tulee entisestään suunnata paikallisen työn ja yrittämisen tukemiseen kuten osittain on tehtykin jo

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiina on ostanut laajoja maa alueita pitkin afrikkaa ja moni alkuperäiskansa on saanut tämän johdosta siirtyä asuinsijoiltaan ja tilalle on tullut kiinalaisten viljelmiä joilla ei tuoteta ruokaa ja hyvinvointia näille paikallisille ihmisille vaan kiinalaisille

nimenomaan tämän sanktioiminen vähentäisi näitä oikeusprosesseja siinä mielessä että suurin osa suomalaisista ihmisistä kuitenkin on lainkuuliaisia henkilöitä he noudattavat lakia

työolot ovat mitä ovat ja asevientiä paikallisille hallitsijoille harrastetaan kuten esimerkiksi sudanissa oli taannoin

voidaan tehdä esimerkiksi kymmenen kahdeksan kohdan lista niistä toimenpiteistä mitkä ovat kiellettyjä mitkä ovat mahdollisesti vieraannuttamista ja voidaan todeta että kun tietty määrä näistä tehdyistä teoista toteutuu esimerkiksi kuusi kahdeksasta niin silloin voidaan sanoa että nyt on vieraannuttaminen toteen näytetty

aikooko suomi edelleen jatkaa tätä epäreilua kehitysapua tällaisten maitten kanssa jotka käyvät tätä kuvailemaani epäreilua kauppaa kiinan kanssa ja aikooko suomi ottaa kiinan kanssa puheeksi tämän tällaisen modernin imperialismin

jos tämä on pystytty tekemään kanadassa ja useissa muissa maissa ja toteamaan että tämä on laitonta niin miksemme me täällä suomessa onnistuisi tähän samaan jos meillä on tahtoa

periaatteessa tämä tarkoittaisi kolmen an luottoluokituksen menettämistä mutta suomi todennäköisesti yrittää luikerrella tästä irti sillä verukkeella kun se on ottanut velkaa näitä tukipaketteja varten

mitä nämä tekemänne leikkaukset lapsiperheille ja eläkeläisille tulevat vaikuttamaan näitten mainittujen ryhmien ja yleensäkin koko suomen ostovoimaan

samoin ajoneuvoveroa korotetaan bensaveroa korotetaan taksien ja muuttoautojen verotukia poistetaan kuten edustaja rossi täällä jo mainitsikin asian

arvoisa pääministeri eikö nyt olisi tärkeämpää kannustaa kansaa liikkumaan kuluttamaan ja yrittämään jotta saadaan kansantalouden rattaat pyörimään

siellä suomen itäisin kaksikielinen kunta pyhtää pyttis ollaan nyt ajamassa kotkan kynsiin ja nokittavaksi

tässä ei ole yhtään mitään järkeä ja käytännössä kaikki saavutetut säästöt sulavat näihin kaksikielisyyden vaateisiin

nyt edustaja virolaiselle tuossa aikaisemmin ja mäkelälle ihan rautalangasta esimerkin kautta vääntäen mitä tämä meidän muka työpaikkojen turvaaminen tarkoittaa

arvoisa puhemies

edustaja tuupainen omassa puheenvuorossaan inspiroi minua käyttämään puheenvuoron tässä koskien nimenomaan näitä suullisia kyselytunteja joita täällä järjestetään

ne ovat hyviä paikkoja profiloitua

kotkassa tätä teidän suunnitelmaanne vastustavat niin sdp kuin oma puolue kokoomuskin ja jopa rkp

toivoisin että jatkossa kiinnitettäisiin enemmän huomiota siihen että jos on joku aiheena oleva kysymys mistä puhutaan niin ainakin sen valiokunnan edustajat joita tämä kyselytunnilla käsittelyssä oleva aihe koskettaa pyytäessään mielellään

sitten itse perustelisin tätä toimintaa itselleni sillä että nyt myynti ja minun työpaikat turvataan vaikka todellisuudessa mitään kasvua ei rahan kiertäessä tapahdu yhtään mihinkään

keskustelu asiasta on päättynyt

kolmen an luottoluokitus menee ja aa kerho kutsuu

arvoisa puhemies

heti tuohon kärkeen todettakoon että tämähän on tietenkin sidottu siihen arvonlisäveron alennukseen että siinä kohtaa sitten nämä kela maksut tulisivat kyseeseen

mutta ei ole ihme se että eivät tosiaan pääministeri ja valtiovarainministeri eikä oikein muukaan hallitus tunnu ymmärtävän tätä vaihtoehtoamme kun jopa yle uutisoi sen suunnilleen päin honkia

meidän vaihtoehdossammehan sanotaan että me sopeuttaisimme hallitusta vähemmän tässä kehyskauden alkupuolella mutta sitten lopussa kiristettäisiin taas tahtia

hallituksen talouspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena tässä hallitusohjelmassa oli velkaantumisen taittaminen ja työttömyyden laskeminen ja tässä hallitus on epäonnistunut

arvoisa herra puhemies

meidän puolueelle periaatteet ovat tärkeitä teidän puolueelle ne ilmeisesti eivät niin tärkeitä ole

suora demokratia on tulevaisuuden juttu ja varmaan tulemme näkemään suoria kansanäänestyksiä tulevaisuudessa muidenkin kuin kieltolain ja tämän euhun liittymisen osalta

eun kerrottiin lähinnä laskevan ruoan hintaa

yhteisestä valuutasta tai yhteisistä veloista ei puhuttu yhtään mitään

se että lakia laajakaistarakentamisen tuesta muutetaan siten että säädettyjen valtion ja kunnan maksuosuuksien lisäksi tuen hakijalle sallitaan vastaanottaa muita laajakaistatukiohjelmaan kuulumattomia lisätukia julkisilta tahoilta on askel kuluttajaystävällisempään suuntaan eli kaikin puolin hyvä ja kannustettava asia

tämä hallituksen esitys tukee tavoitetta pitää koko maa myös syrjäseudut asuttuna

olen joskus hallituksen tätä tavoitetta vähän epäillyt mutta nyt tässä kohdin ainakin joutuu tulemaan toisiin ajatuksiin

toivottavasti tämä pienempikin oppositiopuolue myöntää tämän tosiasian että tässä kohdin hallitus on ihan oikeilla linjoilla

oikeastaan on lähes suoranainen ihme kun tietää kuinka tärkeä asia tämäkin on ollut keskustalle että tätä tämänkaltaista esitystä ei ole kahden edellisen pääministerin aikana saatu aikaiseksi

juhlaistunto pidettiin tässä samassa salissa hieman vajaa vuosi sitten ja itse asiassa itselläni oli tilaisuus hetken aikaa jopa sitä kokousta johtaa harva perussuomalainen taitaa tuolla puhemiehen tuolilla olla istunut

viime vuonna myös perustettiin uusi puolueryhmä vapaa pohjola nordisk frihet jonka muodostavat tanskan kansanpuolue ja perussuomalaiset täällä suomessa

arvoisa puhemies

olen siitä kiitollisessa asemassa että asun itse itämeren tarkalleen ottaen suomenlahden rannalla paikassa jossa kymijoki langinkosken haaran myötä laskee mereen

tästä viime vuoden teemasta eli rajaesteistä käytiin keskustelua niin pohjoismaisissa parlamenteissa kuin neuvoston teemaistunnossa islannissa

arvoisa puhemies